olen näitten vuosien aikana huomannut että toiset henkilöt saavat hyvinkin paljon aikaiseksi tehtävissä joita joku toinen on katsonut ylen

eli se on hyvin paljon omasta aktiviteetista kiinnostuksesta aloitteellisuudesta kiinni paljonko näistä toiminnoista ylipäätään politiikassa saa irti

kuitenkin kansainvälisillä foorumeilla pidän tärkeänä sitä että siellä pystytään tutustumaan toisiin maihin edustajiin tieto kulkee ja sillä lailla voidaan olla sitomassa suhteita paremmiksi on sitten kyseessä tiede taide kulttuuri kauppa tai turvallisuus

mielestäni ed

pääsääntöisestihän omais hoitajat ovat yleensä varttuneempia kansalaisia mutta toki niitä omaishoitajia löytyy nuoremmastakin väestöstä

omaishoitajat tekevät arvokasta työtä sen tiedämme kaikki ja monet eivät edes hakeudu omaishoitajaksi koska katsovat että se työ mitä he tekevät kuuluu heidän tehdä joka tapauksessa jo ihan periaatteesta

mielestäni tässä aloitteessa on puututtu vallan tärkeään asiaan ja toivon että se huomioidaan ja omaishoitajien asiaa kehitetään jatkossa parempaan suuntaan ja huomioidaan vielä paremmin se työ mitä he tekevät ja se että siitä saadaan järkevä korvattavuus ja toimivuus niin että kaikki uskaltavat sanon nyt näin hakea sitä omaishoidon tukea

todellinen tarve ei tänä päivänä ole tullut esiin

arvoisa rouva puhemies

mielestäni ed

eilen kasvotusten saadun tiedon mukaan husissa tähän päivään mennessä ei reumalapsipotilaiden hoito ole ollut pääpainopistealue

on totta että varmasti neuvolassa työskentelevä yleislääkäri joka tekee jatkuvasti neuvolatyötä osaa asiansa

potilaita on

lisää lääkärinvirkoja tarvittaisiin lisää fysioterapeutteja ja muita näihin moniammatillisiin tiimiin kuuluvia henkilöitä voitaisiin työllistää mutta resursseja ei ole

mutta tänä päivänä ei ole enää taattua että siellä on sama lääkäri tapaamassa sama tuttu lääkäri joka voi seurata lapsen kehitystä mikä olisi tietenkin ihanteellinen tilanne

tahtoa ja osaamista kyllä on

tällä hetkellä nykyisellä henkilökunnalla on niin paljon työtehtäviä että esimerkiksi moniammatillisiin palavereihin ei päästä koska toiset kokoukset estävät saapumisen paikan päälle

kritisoin silloista suomalaista systeemiä ja sitä ei katsottu kovin hyvällä mutta aikaa on kulunut tietomäärä on lisääntynyt ja ajatukset ovat muuttuneet

varmasti osaltaan asia ei ole noussut niin voimakkaasti esille tämän päivänkin lehdissä siitä oli koska vanhemmilla on mahdollisuus ottaa lapsilleen vakuutus

sen takia olen taipuvainen suhtautumaan myönteisesti tähän aloitteeseen että lastenlääkäri eli siis spesi alisti hoitaa lapsia esityksen mukaisesti

olen nimittäin tehnyt talousarvioaloitteen kunnan työntekijöiden kielten opetukseen annettavasta määrärahasta kun olimme kokoomus oppositiossa

aloitteen tein juuri siitä syystä että olin saanut lukuisia yhteydenottoja potilailta jotka olivat joutuneet väärinkäsityksen kohteeksi koska hoitava lääkäri ei ole osannut riittävän hyvin suomen kieltä

mielestäni työnantajalla on velvollisuus katsoa ja tarkistaa että työntekijät osaavat riittävästi kieltä oli tehtävä mikä tahansa

se on mielestäni lääkäreiden kohdalla tietenkin sitten kuntien vastuulla ja jos terveydenhuoltopalvelut ulkoistetaan niin tietenkin sitten ulkoistetun yrityksen työnantajan vastuulla

on erittäin rohkeaa ja hyvä ottaa tämä asia esille ja mielestäni se voidaan kiihkotta viedä eteenpäin

uskon että olemme kaikki sitä mieltä että kun on kyse terveydestämme meidän on saatava puhua äidinkieltämme ja valtakieli suomessa on suomi

arvoisat kollegat

nuuska asiasta haluaisin vielä sen verran sanoa että nuuskan suhteen olen kyllä samaa mieltä kuin ed

asko seljavaara että sitä ei tule missään nimessä vapauttaa eikä pyrkiä saamaan vapaaksi niin että sitä voitaisiin suomessa kaupitella

se mistä täällä ei ole vielä puhuttu laisinkaan on se että tupakka kuuluu niihin tuotteisiin joita salakuljetetaan hyvin paljon ja sillä tehdään siis hyvin paljon tämmöistä harmaata rahaa josta ed

siinäkin suhteessa näihin tupakkatuotteisiin tulee kiinnittää erittäin paljon huomiota kuinka niitä myydään

tämän voi siis verrannollistaa tähän että jos lähtee ulkomaille niin kyllä silloin on myös valitettavasti helpompaa opetella sen maan kieli

jos on pakko ottaa kantaa tähän lakialoitteeseen niin kyllä pikemminkin kallistuisin kuitenkin tämän lakialoitteen suuntaviivojen puolelle kuin niitä vastaan koska jotakin on tehtävä että saadaan kansa tajuamaan mistä on kysymys kun tupakan kanssa kanssakäydään

kyllä yleislääkärin ja lääkärin yleensä pitäisi vastaanotolla tietenkin myös selvittää perheen tilanne kokonaistilanne

päinvastoin sukuanamneesiin ja perheanamneesiin tulisi perehtyä varsinkin lasten kohdalla aivan erityisellä tarkkuudella

täällä on moneen kertaan tullut ilmi että on porsaanreikiä eri laeissa ja vaikka tämä on hyvin valmisteltu lakialoite kuitenkin se olisi hoidettava kaikella kunnioi tuksella normaalin lainsäädäntötien kautta

riippuu tietenkin missä on koulutuksensa saanut mitä on painotettu mutta kyllä peruskoulutuksessa tähän on perinteisesti painotettu että selvitetään mitenkä perhe jaksaa ja minkälaiset kotiolot kotona on

on tapauksia joissa lakeja on hyväksytty pelkästään lakialoitteen pohjalta ja ne eivät ole olleet sitten aina kestävää kehitystä kaikella kunnioituksella tätä lakialoitetta kohtaan

saattaa olla että hän tulee tiettyihin paikkoihin keskussairaalasta vain päiväksi tekemään näitä neuvolatarkastuksia jolloin on kyseessä aina sama lääkäri joka tulee eri terveyskeskuksiin

tämä käsittääkseni on ollut myös tässä terveydenhuoltolain uudistuksessa ajatuksena että erikoislääkärit voivat liikkua terveyskeskuksiin töihin

koska nyt on niin sanottu darwinin merkkivuosi niin haluan todeta että tämä lajien synty ja kehitys on vain niin epäoikeudenmukaista että toiset saavat tupakoida ja vanheta terveinä ja kuolla sitten johonkin muuhun kuin tupakan aiheuttamaan tautiin ja toiset sitten sairastuvat keuhkosyöpään vaikka eivät ole koskaan tupakoineet

mutta juuri siksihän me päättäjät olemme täällä että meidän tulisi olla oikeudenmukaisia ja taata että sitä epätasa arvoa ei yhteiskunnassa olisi ja oikeudenmukaisuus kansalaisten kohdalla toteutuisi mahdollisimman pitkälle

kun täällä on puhuttu näistä tupakoimattomista työpaikoista savuvapaista työpaikoista niin kun tulin länsi saksasta takaisin suomeen ajattelin palata sitten sinne takaisin niin muistan kuinka otin voimakkaasti kantaa siihen että etelä pohjanmaan keskussairaalassa työntekijät tulivat tupakalta suoraan potilaan luokse ja haisivat sitten tietenkin voimakkaasti tupakalta

katson että hallituksen esitys on varsin kansainvälistä kehitystä seuraava normaalia kehitystä seuraava esitys

vastaavaa toimintaa palvelusetelin muodossa tällaista työskentelyä jossa kansalaiset voivat itse valita kuinka heitä hoidetaan on hallituksen esityksen mukaan muun muassa ruotsissa tanskassa ja alankomaissa enkä näe mitään estettä miksei tämä kehitys tulisi myös suomeen koska meidän on kunnissa taattava ihmisille mahdollisimman hyvät ja laajat palvelut

varmasti myös keuhkotautien erikoislääkäri hän oli muistaakseni silloin erikoistumassa en tiedä hänen virallista titteliään tällä hetkellä muistaakseni hänen nimensä oli hannu puolijoki kuitenkin keuhkotautien erikoislääkäri sitten myöhemmin sai aikaan sen että etelä pohjanmaan keskussairaala oli muistaakseni ensimmäinen sairaala joka julistettiin savuttomaksi

se ylitti uutiskynnyksen ja näin aloitettiin tämä sairaaloitten savuttomuustie mikä mielestäni on erittäin järkevää

arvoisa rouva puhemies

uskon että tämä hallituksen esitys muotoutuu suomalaiseksi versioksi palveluiden valinnan mahdollisuudesta palvelu kehittyy ja muotoutuu suomalaiseen muotoon

jos terveydenhuoltohenkilöstö itse tupakoi on erittäin vaikeaa sitten sanoa potilaille ja asiakkaille että olkaa te tupakoimatta mutta itse tupakoin

mielestäni on hyvä että olemme nyt saaneet tämän terveydenhuoltolakiesityksen näinkin pitkälle tänne käsittelyymme vaikkakin sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistus on vielä kesken niin kuin täällä esityksessä lukee jolloin tätä järjestelyvastuuta on vielä tarkoitus hioa jatkossa

suomalaiset ovat varsin itsenäisiä eivätkä halua että heitä komennellaan ja määräillään ja uskon että tämä on suomalaisille sopiva hoitomuoto saada palveluseteli jota myös oman kunnan päättäjät ovat itse valitsemassa ja muokkaamassa siellä lähellä kuntalaisia

sunnuntaina olin päihteiden vastaisessa yhteistyötilaisuudessa ja siellä todettiin että kaiken kaikkiaan päihteettömien nuorten osuus on tällä hetkellä kasvussa

tyttöjen tupakoinnin runsaus saattaa johtua siitä että tämän päivän kauneusihanteisiin kuuluu että naisen tulee olla laiha laihuus on tietenkin terveyden kannalta parempi asia kuin ylipaino

mutta mitä pidän erinomaisena on se että tämä esitys takaa potilaalle valinnanmahdollisuuden hoitopaikkaansa

tämä vastaa nykyelämän tarpeita kun ajatellaan kuinka monet käyvät töissä toisella paikkakunnalla tai ovat sitten lähiomaisten tilanteen vuoksi usein toisella paikkakunnalla kuten tässä hallituksen esityksessä asia on aika hyvin esitetty

lahdessa kokeilu on toiminut ja siihen on oltu tyytyväisiä ja palvelusetelin toiminnan laajenemista on odotettu

arvoisa puhemies

siellä pitää passiivinen tupakointi ehkäistä ja on saatava vanhemmat tajuamaan se että kotona ei tupakoida ja lapset eivät siten altistu passiiviselle tupakoinnille

jokainen loukkaus ihmisoikeutta kohtaan on tuomittavaa kuten täällä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja pertti salolainen otti aivan oikein esiin vanhustenhoidon ja vanhusten arvostuksen tärkeyden

täytyy muistaa että tämä saattaa sitten johtaa myös kustannusten nousuun ja joidenkin olemassa olevien kohteitten vajaakäyttöön

lahdessahan on kuitenkin korkea työttömyys ja kovin suurituloisiakaan emme ole ja lahden alue on valtiolle nettomaksaja

silloin tietenkin kunnille pitää antaa ne resurssit jotka ne tarvitsevat että ne pystyvät vastaamaan syntyvään tilanteeseen

järvisen kanssa herttaisen samaa mieltä

tahallani kärjistin

olen samaa mieltä että jokaista ihmistä tulee kohdella tasa arvoisesti ja hyvin ja varsinkin kun terveydestä on kysymys

maailman maistahan nyt japani tulee myös kohtaamaan saman yhteiskunnan ikärakenteen muuttumisen

kuntien antamia palveluita on kehitettävä ja niiden on vastattava alueen tai kunnan tarpeita oltava niin sanotusti oman kuntansa näköisiä

lahdessa muistaakseni on useita kymmeniä eri kieliä ja tulkkipalveluita pyritään kaikille järjestämään

varsinkin ikäihmisten elämä määräytyy hyvin paljon myös sosiaalilainsäädännön kautta ei pelkästään terveydenhoidon kansanterveyslain taikka erikoissairaanhoitolain kautta

ulkoasiainvaliokunnan mietinnön arvoa nostaa erityisesti se inhimillisyys jota valiokunta osoittaa ottaessaan esiin suhtautumisen seniorikansalaisiin eli vanhusten arvostuksen

kansalaisia liikkuu ja on hyvä että ihmiset saavat liikkua vapaasti ja hakeutua sinne missä heillä on turvallista elää

lahden alueella oli stmn kokeilu kuten täällä jo aikaisemmin mainitsinkin ja kuten sanottu siihen on oltu pääsääntöisesti tyytyväisiä ja siis laajentamista on toivottu kertaan sen vielä

niinpä tämän uudistuksen pitää olla mahdollisimman saumattomasti yhteensopiva ja puhuva sen uudistuvan sosiaalilainsäädännön kanssa

mutta haluan vielä palata tähän asiaan mitä tarkoitetaan sanoilla pätevä lääkäri tarkoitetaanko sitä että on lääkärintutkinto onko erikoistunut lastenlääkäri vai tarkoitetaanko tässä että ei ole kysymyksessä valelääkäri

en voi olla tässä kohtaa toteamatta arvoisa puhemies että olen taistellut sen puolesta että ihmiset saisivat arvoa myös ikääntyessään ja olla töissä mikäli haluavat ei siis pakosta ja onneksi siinä ovat nyt asenteet muuttumassa

henkilökohtaisesti toivon että esitys tuo kunnille uusia palvelumuotoja tyytyväisiä asukkaita kuntiin hyvinvointia kaiken kaikkiaan mutta tietenkin myös uusia työpaikkoja ja tietenkin kuten sanottu apua ikäihmisten yksinäisten omaishoitajien ja sotaveteraanien arkeen

varmasti tarkoitetaan nyt tässä aloitteessa ja tässä keskustelussa sitä että halutaan että lapsia hoitaa spesialisti eli lastentautien erikoislääkäri

uskon että tämän kaltainen toiminta tulee saamaan enemmänkin jalansijaa ja sitä kannattaa ehdottomasti tukea

jos vain tilanne on niin että kokenut yleislääkäri tai sama lääkäri saa hoitaa paljon lapsipotilaita ja saa toimia pitkään samassa toimipisteessä ja hänellä on myös mahdollisuus konsultoida lastenlääkäriä puhelimitse keskussairaalasta niin uskon että lapset saavat myös silläkin tavoin vallan mainiota hoitoa

haluan vielä tässä tuoda esille nettisivun tekstiä joka on työ ja elinkeinoministeriön sivuilla

se antaa turvallisuutta vanhusten arkeen ja myös auttaa heitä ohjautumaan oikeisiin hoitopaikkoihin ja saamaan heille kuuluvaa palvelua ja siten pärjäämään pitempään kotona ja usein parempi kun

siellä todetaan että palveluseteli on yksi julkisen sektorin palvelujen järjestämistapa ja palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan asukkaalle tietyn kunnan päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta

tässä tekstissä katsotaan että tämä on hyvin asiakaslähtöinen tapa lisätä palvelujen innovatiivisuutta ja innovatiivisuus ainakin lahden alueella on yksi meidän keskeisiä voimavarojamme

samalla tämä palvelusetelihanke ministeriön sivun mukaan kannustaa laadun parantamiseen koska se tietenkin lisää kysyntää palvelun tuottajien välillä ja lisää kilpailua tämä on ihan päivänselvää

on pikaisesti tarve muuttaa lainsäädäntöä vastaamaan sitä kotihoidon nykytilaa ja toimintaa mikä tällä hetkellä kunnissa on ja tähän on saatava pikaisesti parannus

tässä tekstissä katsotaan että yleisemmin palveluseteliä on käytetty siivoukseen kotipalveluun ja omaishoitajien lomitukseen mutta myös asumispalveluun ja kuljetuksiin

kotihoito on hyvä hoitomuoto ja kotihoidon henkilökunta saattaa käydä asiakkaan luona jolla on avun tarve useammankin kerran vuorokaudessa

tämä on se teksti mikä on löytyy ainakin työ ja elinkeinoministeriön nettisivuilta ja tähän palveluseteliä on enimmäkseen käytetty

kuitenkin kunnissa peräänkuulutetaan myös tuottavuutta ja otan nyt lahdesta esimerkin

mutta laitetaan ensiksi tämä asia käsittelyyn ja katsotaan minkä muotoisena se tulee valiokunnasta ulos ja sitten vuosien mittaan näemme mihin asia on kehittynyt ja mitä korjaamista se vielä tarvitsee

eli siis työaikaa kuluu siihen että työntekijällä jolta vaaditaan lisää tehoa ja tuottavuutta ei ole työpaikalla autolle paikkaa ja auto on hänen työvälineensä

vaikka hallitukset ja eduskunta täällä suomessa ovat tehneet parhaansa että olisimme oikeudenmukaisia niin kuitenkin euro

kun ed

vielä haluan sanoa että on kyllä aika valitettavaa että olen saanut todeta kun nuuskasta vielä puhutaan juolahti vielä mieleen että todella urheilijat käyttävät valitettavan paljon nuuskaa

hakola toi erittäin hyvin sen esiin mitä juuri tarkoitin että hallitus on tarttunut asiaan ja on hyvä että hän terävöitti vielä tätä sanomaa että tämä keskustelu on hyvä pohja sille kun näitä esityksiä hallitus sitten tuo meille tänne käsiteltäväksi

lauslahdelle että ihmettelin kun katselin näitä lakialoitteita että ne ovat kyllä aika pitkään viruneet jossakin täällä hallinnon koneistossa ja pahoittelen vähän sitä että vähän turhan pitkään on mennyt

lauslahti että meidän tekemisillämme on merkitystä ja me pystymme saamaan ahkeruudellamme ja kukin omalla tyylillämme vaikutusta aikaan

ihan loppuun haluan vielä sanoa että olisin kyllä toivonut että nikotiinikorvaushoidot ja näitten erilaisten tuotteiden myyminen olisi pidetty apteekeissa jolloin ne olisivat voineet olla siellä tietynlaisessa tilassa jossa asiantuntevat henkilöt voivat rauhassa ohjata asiakkaita niiden oikeaan käyttöön

silloin olisi myös tietyllä vakavuudella suhtauduttu asiaan ja myös annettu siinä rauhallinen tilanne missä voidaan ohjata ja motivoida tupakoitsija lopettamaan tupakointi